asian käsittelyä kesä pyytää

puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskuudes yhdeksättä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttänee

samoin päiväjärjestykseen asiat kolme

eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmeneskuudes yhdeksättä kaksituhattakaksitoista kello neljätoista eduskunnan täysistuntoon käsittely keskeytetään

toinen asia se puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides viidettä varapuhemies anssi joutsenlahti

eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmenesviides viidettä kaksituhattayksitoista kello kaksitoista asian käsittely keskeytetään

varapuhemies

toisen käsittelyn estellä päivystyksen kolmas asiat halki laiksi maksuperusteisesti lisää eläkejärjestelyistä eläkesäätiönsä ja eläkekassoissa asian käsittely keskeytetään

toinen varapuhemies anssi joutsenlahti

varapuhemies

keskustelu jatkuu huomenna ed

peltonen pääsee pohjustamaan keskustelun jatkon

asian käsittely tältä erää keskeytetään

asian hyväksyttäneen pyrstö